arvoisa puhemies

valtuutetulla on kuitenkin myös mahdollisuus tuoda esiin niin eduskunnan kuin yksittäisten kansalaistenkin havaitsemia epäkohtia jotka saattavat kaivata kelan organisaation huomiota

niinpä katsonkin vähän tulevaisuuteen arvoisa puhemies

kaikki me jotka olemme jollakin tapaa tekemisissä toimeentulotuen tai vähäosaisten ihmisten kanssa tiedämme että ihmisen tai perheen elämän joutuminen toimeentulotuen varaan on aika rankka juttu

useimmiten kysymys ei ole pelkästään rahasta ja leivän ostamisesta vaan köyhyys on monimutkainen ja ihmisen psyykettä kovasti rassaava asia

kun perustoimeentuloturva näillä ihmisillä siirtyy kelan hoidettavaksi monen sosiaalityöntekijän kysymys on jo nyt ollut tuleeko perusosan maksaminen olemaan vain rahaliikennettä vai saavatko ihmiset ja perheet myöskin henkistä tukea keskusteluapua monipuolista sosiaalityöntekijän tukea ohjeita kohdennetusta ja tarveharkinnaisesta toimeentulotuesta

arvoisa puhemies

meille uusille kelan valtuutetuille tulee olemaan melkoinen haaste että saamme tulevaisuudessa riittävästi tietoa siitä miten uusi toimeentulotuen järjestelmä aiotaan panna toimeen ja miten se sitten toimii

ei ole toivottavaa että nämä kaikkein köyhimmät ihmiset jatkossa joutuvat juoksemaan sekä kelan luukulla että kunnan sosiaalitoimisto s

edustajan lohelle

tätä korotusta media ei ole kovinkaan paljon hehkuttanut

herra puhemies

ei ajateltu että sairastavat ihmiset joutuisivat jossain määrin eriarvoiseen asemaan kun yhdelle sairausryhmälle luotiin tällainen lisäetuus

kun keliaakikko poistaa ruokavaliostaan gluteenin hän elää täysin normaalia ja tervettä elämää

jos keliaakikko käyttää gluteenipitoista ruokavaliota lapsuudessa ja nuoruudessa seurauksena voi olla todella vakavia kasvun ja kehityksen häiriöitä

arvoisa puhemies

miksi ruokavaliokorvaus on sitten ollut jossain määrin eriarvoistava

tällainen sairaus on esimerkiksi kihti jossa puriini nimisen valkuaisen välttäminen on tärkeää jotta sairaus pysyisi kurissa

kansanterveyden kannalta erittäin merkittävä sairaus on sepelvaltimotauti tai yleensäkin valtimonkovettumatauti joka aiheuttaa sydänongelmien lisäksi esimerkiksi aivohalvauksia taikka alaraajojen verenkiertohäiriöitä jotka jopa amputaatioihin saattavat johtaa

sepelvaltimotautiin kuten kihtiinkin on toki olemassa erityiskorvattavia lääkkeitä

sepelvaltimotautiin sairastuneen on noudatettava mahdollisimman vähärasvaista ja mahdollisimman kasvis ja hedelmäpitoista ruokavaliota mikäli aikoo pysyä hengissä siis lääkehoidosta huolimatta

muitakin sairausesimerkkejä olisi mutta minusta sepelvaltimotautiesimerkki on ihan riittävä osoittamaan sen että nykyisenkaltainen ruokavaliokorvaus on ollut jonkin verran sairaita ihmisiä eriarvoistava

jos joskus tälle maalle koittavat paremmat ja runsaammat ja runsaamman rahan ajat vammaisetuuksia voisi todellakin kehittää niin että ruokavaliota vaativille sairauksille voitaisiin luoda vaikkapa erillinen vammaisetuusluokka

huomattavasti suurempi osa niitä ovat hallituksen muut toimet joilla parannetaan kilpailukykyä yrittäjyyttä ja työllisyyttä ja etsitään keinoja joilla maan talous pitkällä tähtäyksellä saataisiin kuntoon

valiokunnan mietintö ei mainitsekaan sanaa allergia

arvoisa rouva puhemies

todellakin muistelin että täällä ei mainita sanaa ruoka aineallergia mutta kyllä se mainitaan mutta sitä ei millään tavalla rinnasteta siihen että se olisi sama kuin keliakia

sitä verrataan valiokunnan mietinnössä ainoastaan siten että myös allergiaa sairastavat joutuvat hankkimaan ruokaa joka on erilaista kuin allergiaa sairastamattoman ruokavalio

mitä tulee siihen mitä edustaja salonen kysyi niin on tietysti niin että myös monissa muissa sairauksissa kuten esille ottamassani sepelvaltimotaudissa joudutaan hankkimaan erilaista ruokaa kuin mitä sepelvaltimotautia sairastamaton hankkii eikä myöskään sepelvaltimotautipotilas saa siihen mitään ruokavaliokorvausta

ilman muuta lääkärinä olen sanonut potilailleni jotka sairastavat keliakiaa että heidän täytyy noudattaa tätä keliakiaruokavaliota koska jos he eivät noudata siitä saattaa seurata heille myöhemmin sairauksia

keskustelussa on unohtunut pari asiaa jotka ovat olleet esillä sote uudistusta pohdittaessa jo paavo lipposen ajoista asti nimittäin yksikanavaiseen rahoitukseen pyrkiminen ja toinen asia kannustavuuden löytyminen näille sote alueille että toiminta olisi tehokasta

hallitusohjelma ei ehkä ole absoluuttisen hyvä ja super mutta tässä tilanteessa se on paras mahdollinen

ohjelma alkaa näin

hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus

tavoitteeseen pääsemiseksi ohjelmassa listataan useita keinoja ja todetaan että talous ja työllisyys kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta

tätä tietysti voidaan kritisoida mutta jos yrittäjyyttä ei olisi ja jos työtä ei tehtäisi ei kasvua juuri taitaisi syntyä

tämä on mittava panostus ja se tulee jo suoraan luomaan työtä ja yrittäjyyttä ja myös parantaa yrittämisen edellytyksiä

näitä ovat muun muassa byrokratian purkaminen turhien yrittämisen esteitten poistaminen koulutukseen tehtävät uudistukset ja tietotekniikan käyttäminen

arvoisa puhemies

yleisesti voisin sanoa että lista on aika tasapainoinen

säästöistä mikään ei näytä sellaiselta että se aiheuttaisi jollekulle katastrofin

siitä huolimatta nostan esiin pari kohtaa jotka minua itseäni arveluttavat eniten

esimerkiksi tämä eläkeläisten asumistukimuutos

saattaa olla että näiltä osin toimeentulotukimenojen kasvu tulee syömään toivottuja säästöjä

toisaalta tietenkin on mahdollista että tarkastellaan koko asumistukipottia kokonaisuudessaan

itse olen köyhän perheen lapsena joutunut käymän lukion toisella paikkakunnalla ja se ei todellakaan olisi onnistunut ilman että on olemassa hyviä ihmisiä

ohjelman kirjoittajat eivät ole ehkä osanneet arvioida että keliakiassa ruokavalion laiminlyöminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran

ruokavalio on keliakiassa verrattavissa vammaisen henkilön apuvälineeseen

yksilön kohdalla menetys on tietysti aika pieni eikä liene sinänsä kenenkään tuho

hallitusohjelmaa tuskin tältä osin ruvetaan korjaamaan mutta jatkossa tulee korjata kelan vammaistuen kriteerejä niin että keliakian ruokavaliohoito olisi vammaistukeen oikeuttava

arvoisa puhemies

pidän maakunnallisen ja itsehallinnollisen sote piirin luomista hyvänä ja toimivana ratkaisuna

se olisi vain pitänyt tehdä sopimuksin lukuisten eri toimijoitten kanssa

jos toiminnan rakentaminen jätetään kunkin sote piirin itse järjestettäväksi veikkaan että ihmisten eriarvoisuus ei tästä kyllä vähene

siksi kun sote uudistusta varsinaisesti ryhdytään rakentamaan tulee myös toiminnan sisällölle tehdä yhteistä raamitusta

arvoisa puhemies

tämän kansalaisaloitteen ideana on että synnytystoiminta voisi jatkua pienemmissäkin sairaaloissa ja ongelman avain on tuo lastenlääkäreitten riittävyys

jos synnytystoiminta loppuu jostakin sairaalasta se merkitsee automaattisesti sitä että muiden operatiivisten erikoisalojen pääasiassa pienissä sairaaloissa kirurgian osuus päivystyskustannuksista nousee

useat sairaalat joista synnytystoiminta uhkaa asetuksen johdosta loppua sijaitsevat pitkien etäisyyksien alueella missä hyvin toimivalla sairaalalla on keskeinen merkitys niin alueen sairaalaa tarvitseville ihmisille kuin työllistäjänä myös koko paikkakunnalle ja huoli alueen pärjäämisestä on ymmärrettävää

niinpä tuleekin kysyä kumpi on vähemmän turvallista

niiden tilastojen mukaan perinataali ja neonataalikuolleisuudessa ei ole eroja synnytyssairaaloitten koon perusteella

arvoisa puhemies

itse olen kuitenkin sitä mieltä että päivystysasetuksessa olisi muutakin korjattavaa ja sitä pitäisi tarkastella oikeastaan laajemmin kuin kansalaisaloitteessa on esitetty

tasapuolisuuden vuoksi on sanottava myöskin se että senkään jälkeen ongelmia ei ole syntynyt

arvoisa rouva puhemies

muutos on todellakin iso ja merkittävä ja se on suorastaan historiallinen

hiukan harmittaa että tämä historiallinen uudistus jäi hiukan sote keskustelun varjoon mutta ehkä juuri siksi onkin paikallaan huomata että sosiaali ja terveysvaliokunta oli mietinnössään yksimielinen

arvoisa rouva puhemies

muutama tuttu tosiasia

sitä myöhemmin syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan odotettavissa olevan eliniän muutoksiin

tämän takia kunnat tietysti pyrkivät parantamaan asukkaittensa palveluja muun muassa rakentamalla taikka tekemällä pitkäaikaisia sopimuksia yksityisten toimijoitten kanssa sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä

lakipakettiin sisältyy lukuisia muitakin uudistuksia joista valiokunnan puheenjohtaja äsken ansiokkaasti kertoi

luotetaan siihen että maakunta sitten hoitaa ottamalla nämä uudet rakennukset käyttöön ja että maakunta myös pitää nämä kunnan aikaisemmin tekemät sopimukset

arvoisa puhemies

laskelmien mukaan nykyisten nuorten ikäpolvien työeläkkeet tulevat olemaan nykyisiä eläkkeitä paremmat ja uudistus suosii jonkin verran vähemmän koulutettuja työntekijöitä

muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä ja niiden ensisijainen tarkoitus on pidentää työuria

tämän lain perusteella raideliikenteenharjoittajan ei ole pakko ottaa vakuutusta mutta jos raideliikenteessä sattuu vahinko josta raideliikenteenharjoittajan katsotaan olevan vastuussa liikenteenharjoittaja maksaa

perinteisesti tämäntyyppisistä asioista on huolehtinut työeläkelaitos mutta nyt hyväksyttävänä olevan lakipaketin mukaan työeläkelaitos voi periä nämä kustannukset raideliikenteenharjoittajalta

tämäkin kohtelee eri kuntia eri tavalla

voidaankin kysyä mitä tämä vaikuttaa siihen löytyykö halukkaita raideliikenteenharjoittajia kun tuota raideliikennettä nyt ollaan kilpailuttamassa

itse ajattelin kun tätä tänä päivänä kuten edustaja paatero totesi jo käsiteltiin myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa että olisi hyvä jos tämäntyyppiset rajat pystyttäisiin sitomaan jollakin tavalla siihen volyymiin mitä kyseinen kunta käyttää sosiaali ja terveydenhuoltoon

tämä nosti potilasvakuutusmaksuja merkittävästi joissakin kunnissa jopa kolminkertaiseksi ja nimenomaan kunnat maksavat nämä maksut

toki arvoisa puhemies on mahdollista että investointeihin saadaan poikkeuslupa ja itse ajattelin myöskin niin että tämän poikkeusluvanhan myöntää valtioneuvosto thln esityksestä tai thln lausunnon saatuaan

arvoisa puhemies

itse ajattelin että olisi parempi jos lausunnonantajana olisi esimerkiksi oma sairaanhoitopiiri jossa todella tiedetään ne tarpeet mitä siellä kunnassa todellisuudessa on ja lupa tulisi tämän perusteella

puolustusvaliokunta toteaa aivan oikein että sotilaseläkettä koskeva kohta on tässä lakipaketissa valmisteltu ainoastaan eläkepoliittisista näkökohdista käsin

niin ikään investointeja on mahdollista tehdä jos siihen on esimerkiksi työsuojelulliset perusteet esimerkiksi sisäilmaongelmaa tai tämäntyyppistä

lee ammutaan ja heille että maan ääreen tämän lakiehdotuksen tavoitteena on että kuntia kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti

jos nyt jotkut kunnat pääsevät tekemään investointeja tai pitkäaikaisia sopimuksia ja siten pystyisivät takaamaan ilman tätä lakia erilaiset palvelut omille asukkailleen kuin se naapurikunta jossa tällaisia sopimuksia tai investointeja ei ole tehty se on epäoikeudenmukaista

arvoisa puhemies

jatkossa myöskin sitten kun on olemassa sote maakunnat kaikki asukkaat osallistuisivat omalta osaltaan näitten asioitten maksamiseen

puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta uskoo että eläkeiän asteittainen nousu vuosien kuluessa antaa myöskin puolustusministeriölle aikaa selvittää millä tavoin reservin uhkaava pienentyminen voidaan välttää ilman suuria lisäkustannuksia

sosiaali ja terveysvaliokunta kuulee lisää asiantuntijoita vielä huomenna ja ylihuomenna ja tätä käsitellään

lopuksi totean että vuosikausia aina rukan lumilta saakka kestänyt ponnistus on nyt saatu lähes päätökseen ja suomalainen eläkejärjestelmä on turvattu

arvoisa puhemies

valiokunta keskusteli tämän lakimuutoksen yhteydessä myöskin siitä miten tämä vaikuttaa silloin kun asianomainen henkilö ei ole ollut palkansaajana vaan yrittäjänä

jos yrittäjä nyt työttömäksi jouduttuaan ottaa vastaan palkkatyötä hänen työttömyysturvansa näiltä osin määräytyykin eri säännösten mukaan eikä tämä nyt käsittelyssä oleva lakimuutos sinänsä koske työttömäksi jäänyttä ikääntynyttä yrittäjää

sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään todennut että ikääntyneen ja työttömäksi jääneen yrittäjän kannustaminen työllistymään uudelleen on asia joka olisi selvittämisen arvoinen

arvoisa puhemies

siinä sanotaan että vammaiset henkilöt nauttivat yhdenmukaisesti muiden kanssa oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen eivätkä joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi

arvoisa puhemies

onko meillä suomessa sitten näin

olen lähes neljä vuosikymmentä tehnyt työtä terveydenhuollossa ja uskallan kyllä vakuuttaa että näin on ja myös että henkilökunta osaa olla hyvinkin empaattinen myös vammaisia henkilöitä kohtaan

tiedämme että osa vammaisiksi luettavista ihmisistä on täysin omatoimisia mutta osa heistä tarvitsee apua lähes joka hetki

joku vammainen voi olla ajoittain käytökseltään hyvinkin haastava ja saattaa toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa ja vaaraa niin itselleen kuin myös toisille

arvoisa puhemies

hallitus on valinnut ratkaisuksi kehitysvammalain korjaamisen